sitten on sellaisia suuria teollisuusyrityksiä rautaruukki outokumpu joissa on tultu siihen tilanteeseen jossa valtio ei ole enää pääomistaja mutta joilla on hyvin tärkeä merkitys meidän työpaikkojemme kannalta hyvin tärkeä merkitys siltä kannalta että suomessa säilyy teollisia työpaikkoja

ainakin minun mielestäni tätä pitää tarkastella kokonaisuutena ei vain sen kannalta mitä sinne viivan alle jää vaan myöskin sen kannalta millaisia työllisyys ja aluepoliittisia vaikutuksia näillä yrityksillä on

arvoisa puhemies

siellä on erikseen toiminut usan tukemana operation enduring freedom jossa on tullut näitä uhreja joihin täällä on viitattu siviiliuhreja

pommituksia kyliin joissa ovat sitten siviilit menettäneet henkensä ja vammautuneet on tapahtunut ja nämä ovat nostaneet valtavan paljon kritiikkiä

kysymys koko alueellisesta tilanteesta on myöskin herätetty täällä tänään ja se on hyvin aiheellinen kun katsoo tilannetta vaikka pakistanissa ja ihan äskeistäkin iskua lahoressa srilankalaisia urheilijoita vastaan raukkamaista terrori iskua

mutta tämän isaf operaation osalta me vihreät olemme olleet kannattamassa sitä että suomi osallistuu näiden isaf joukkojen lisäyksen kautta tulevien vaalien tukitoimiin mutta olemme myös edellyttäneet kuten ulkoasiainvaliokunnan mietinnössä ja puolustusasiainvaliokunnan mietinnössä selvästi todetaan että nämä joukot kotiutetaan kun tämä operaatio on suoritettu eli vaalit on turvattu ja asia on hoidettu

kaikkonen puhui hyvin lämpimästi vihreästä vallankumouksesta ja minä ilmoittaudun tässä joukkoihin pitämään banderollia toisesta päästä kiinni kun se vallankumous alkaa

meillä on teknologioita osaamista jota maailmalla tullaan kysymään valtavan paljon kun tämä kööpenhaminan prosessi ja uusi ilmastosopimus saadaan aikaan ener giansäästötekniikkaa ympäristötekniikkaa

itse näkisin asian sillä tavalla että näiden vaalien merkitys on nimenomaan legitiimin hallituksen saamisessa ja pysymisessä afganistanissa

siinä meillä on osaamista jossa voimme myöskin suomena onnistua ja viedä maata eteenpäin

olin itse hieman yllättynyt kun tiedän että ympäristöministerit ovat johtaneet tätä prosessia kun tänään avasin helsingin sanomat ja luin että keskusta lakkauttaisi ympäristöministeriön

jos niitä vaaleja ei ollenkaan järjestettäisi kysyisin kyllä kuka sitä afganistania sitten legitiimisti johtaisi sen jälkeen mikä olisi se presidentti jonka kanssa oppositio voisi neuvotella kuka voisi millään tavalla johtaa sitä rauhanprosessia legitiimisti

toivon että ministeri lehtomäki ja pääministeri nyt sanoudutte irti tällaisesta hullutuksesta kun euroopan unionissa nimenomaan ympäristöministeriön vastuulla on ollut se että eu on ollut etunojassa ilmastokysymyksissä

varmaan afganistanista löytyy maltillisia radikaaleja löytyy realoita ja fundeja löytyy nationalisteja ja fundamentalisteja ja yleensä kyllä kannattaa neuvotella kaikkien kanssa ja kannattaa neuvotella kaikkien niiden ryhmien kanssa jotka ovat aseissa mutta jotka ovat valmiita neuvottelupöytään

ehkä aivan lopuksi herra puhemies kun puhutaan terrorismista niin itse olen ajatellut että tuota terrorismileimaa ei kuitenkaan saa liian usein käyttää tai sitä joissain yhteyksissä pitää välttää

presidentti ahtisaari taisi jossain haastattelussa sanoa että hän on tehnyt elämäntyönsä neuvottelemalla ihmisten kanssa joilla on ollut terroristin leima jossain elämänsä vaiheessa

tämä on tosiasia että ihmiset voivat muuttua poliittiset liikkeet voivat muuttua poliittisten liikkeiden tavoitteet voivat muuttua ja tähän meidän pitäisi myöskin afganistanin rauhanprosessissa pyrkiä eli löytää ja vahvistaa niitä maltillisia aineksia afganistanissa jotka pystyisivät sitten maan tulevaisuudesta sopimaan

olisin vain jatkanut tästä arvopohjasta oikeusvaltioasioista euroopan kansallisten vähemmistöjen osalta

meillähän on itsellämme kokemuksia saamelaiskysymyksen hoidosta täällä meillä on kokemuksia romanivähemmistön osalta jo hyvin pitkä tie on kuljettu siinä sotien jälkeisessä ajassa

itse kannatan sitä että pysytään mukana teknologisessa kehityksessä ja mitoitetaan reservin koko ja asevelvollisuustarpeet sen mukaan

kun katsomme mitä tapahtuu esimerkiksi unkarissa tällä hetkellä romanien kohdalla mitä on tapahtunut romaniassa niin onhan se todella kurja kuulla kun tuolla helsingin kadulla tapaa jonkun kerjäläisen joka sanoo että ceausescun aikana oli paremmin

silloin oli romaneille tarjottu asunnot ja joku perusmahdollisuus käydä töissä ja tänä päivänä ei sitä ole ja ollaan euroopan unionissa

meille jää sen jälkeen ongelma ja se ongelma on se olemmeko mukana yk järjestöjen kautta olemmeko mukana maailmanpankki ryhmän rahoituksen kautta erilaisilla välineillä joita siellä on siellähän on muun muassa kansainvälinen ympäristörahoitus mukana ja olemmeko mukana euroopan unionin kehitysyhteistyössä

itselläni on sellainen epäluulo että jos tämä osuus jäisi vapaaehtoisen rahoituksen varaan niin puhuisimme ehkä kymmenistä miljoonista mutta emme niistä sadoista miljoonista jotka tähän tällä hetkellä käytetään ja se olisi hyvin suuri siirto suomelle sanoa yk järjestöille että emme ole mukana teidän rahoituksessanne se olisi hyvin suuri asia tietysti olla rahoittamatta eun toimintaa suuri asia olla rahoittamatta maailmanpankkia ja tietysti jättää sitten myöskin meidän omat suuret bilateraaliset hankkeemme pois joita me teemme kahdenvälisesti

tässä mielessä puhutaan hyvin suuresta rakenteen muutoksesta ja kun missään maassa ei ole järjestelmää jossa nämä tällä tavalla kerättäisiin niin senkin takia olen hieman epäluuloinen missä volyymissa voitaisiin tätä kerätä

välillä on ehdotettu sitten tässä keskustelussa voitaisiinko eun kaikki rahat panna samaan pottiin ja voin ajatella tulevaisuudessa vaikuttavuuden kannalta että se voisi olla yksi tie lisätä kehitysyhteistyön vaikuttavuutta että se olisi suurempi panos joka menisi eun kautta

nähtyäni ja seurattuani aika läheltä ehkä eun hitautta joissakin ohjelmissa olen ollut siitä vähän huolissani että jos ei ole nopeammin reagoivia maita se on hyvin pitkä suunnitteluprosessi näiden maiden kanssa ja muuta ei ole nopeampia reaktioita niin jotain kehitysyhteistyöstä saattaisi jäädä silloin väliin jos näitä sillä tavalla koottaisiin yhteen

arvoisa puhemies

me emme ole suuri rahoittaja suurissa yk järjestöissä kuten undpssä ykn kehitysohjelmassa mutta olemme nousseet aivan keskeiseksi rahoittajaksi un womeniin ykn naisjärjestöön ykn ympäristöjärjestöön unepiin ykn väestörahastoon unfpaan

minusta on hyvin arvokasta että voidaan puhua tämän putken yhteydessä sekä ympäristö että turvallisuusvaikutuksista enkä pidä minään ihmeellisenä sitä että analysoimme myöskin itämeren turvallisuustilannetta nyt ja tulevaisuudessa osana eurooppalaista turvallisuuskehitystä ja mietimme miten energiaratkaisut siihen vaikuttavat

me voimme paitsi omalla rahoituspanoksellamme myös omilla keskusteluillamme näiden järjestöjen kanssa miettiä sitä mitä yk tekee ympäristössä naiskysymyksissä väestökysymyksissä

otan silloin esimerkiksi primorskin satamahankkeen ost lugan erilaiset hankkeet joita on venäjällä esimerkiksi sosnovyi borin laitosten uudistamisen ja silloin näiden hankkeiden rajat ylittävät ympäristövaikutukset ja niiden arvioinnin

nyt kysytään juuri näitä mekanismeja miten näitä vaikutuksia arvioidaan

saimme sellaisen vastaanoton järjestöltä että tämä on kiinnostava uusi aloite he eivät ole niin paljon kiinnittäneet huomiota vammaisten ihmisten rooliin pakolaisuudessa mutta nyt kun on suomen kaltainen donor maa avunantajamaa jolle tämä asia on tärkeä niin lupaamme kiinnittää huomiota lupaamme kehittää näitä käytäntöjä

siinä mielessä esimerkiksi ehdotuspyyntö siitä että venäjä olisi aktiivisempi osapuoli espoon sopimuksessa ja ratifioisi sen olisi nyt erittäin paikallaan tässä yhteydessä

kun täällä on kovasti toivomuksia mitä suomi tekee partnerien kanssa ja mitä suomi siellä kehitysmaissa tekee niin tietysti kun menemme tuolla multijärjestöjen kautta ja kansainvälisten apujärjestöjen kautta voimme vaikuttaa niiden hallituksissa ja niiden pöydissä mihin ohjelmat käytetään mutta silloinkin kun menemme johonkin maahan oli se sitten mosambik tai kenia tai muu itse asiassa olemme siellä mukana koordinaatiossa jossa on hallitus ja hallituksen pitäisi olla sillä ajajan paikalla ja sitten nämä monet eri avunantajamaat joista me olemme itse asiassa aika pieni usein siinä apuvolyymissamme ja silloin meille pannaan paikka

tehkää te vesiprojektia tai tehkää te koulutusta tai muuta tällaista

esimerkiksi meillä on sitten etiopiassa taas kerran kokoamme suurempi rooli tässä vesipuolella ja tätäkin järjestelmää pitää kunnioittaa koska siinä se kehitysmaa itse määrittelee mitä se meiltä toivoo mitä se meiltä haluaa miten olemme mukana

edustaja niikko kiinnitti huomiota suomen afganistan politiikkaan ja siihen että tilanteessa jossa norja leikkasi afganistan rahoja edellisen hallituskauden aikana me jatkoimme afganistanin tukea ja jossain määrin jopa lisäsimme siviilisektorin tukea

kun edustaja niikko täällä ihmetteli miksi monenkeskiseen apuun pannaan rahoja niin maailmassa ei olisi unicefiä eikä undptä eikä muuta jos maat eivät tukisi näitä yk järjestöjä

kun katsoo afganistanin tilannetta tänä päivänä kansainvälinen yhteisö on vetäytymässä rauhanturvaoperaatioon on käytettävissä vähemmän varoja pakolaisten määrä näyttää afganistanista lisääntyvän

mutta minun kysymykseni liittyy kehitysyhteistyöhön siltä osin että suomeen on nyt pakolaisten mukana tullut aika suuria ryhmiä

monet ihmiset maaseudulla pienemmissä kaupungeissa kokevat nyt turvattomuutta taleban hyökkäsi viime syksyn aikana joihinkin näihin kohteisiin

meillä on täällä paljon somaleita meillä on itse asiassa aika suuri joukko burmalaisia meillä on sri lankan tamileita ja monet näistä ihmisistä kun oman maan tilanne rauhoittuu suunnittelevat joko paluumuuttoa tai sitä mitä voisivat tämän oman maansa eteen täältä suomesta käsin tehdä

mitä ikinä voimme tehdä sen eteen että afganistan säilyy vakaana ja sieltä ei tule eikä lähde uutta pakolaisvirtaa kohti eurooppaa meidän kannattaa tehdä ja siinä mielessä nämä suomen tuet ja tuki afganistanille tarkoittivat juuri tätä

olen tavannut paljon tämmöisiä turhautuneita maahantulijoita jotka ajattelevat että heitä ja heidän järjestöjään voisi käyttää tässä kehitysyhteistyössä paremmin hyväksi ja ehkä pedata sitä että osa näistä ihmisistä olisi valmis palaamaan omaan kotimaahansa

mitä tämä budjetti tarjoaa tältä osin

päätöksenteon demokraattisuudesta

tuomioja on ottanut hyvin esille sen että näiden rahapäätösten lisäksi puhutaan kilpailukykypaketista ja sen luonne tuo monia uusia asioita päätöksentekoon liittyen työelämään ja muihin kysymyksiin

meidän on hyvä tietää myöskin pitkällä aikavälillä mitä tämä suomen omassa päätöksenteossa tarkoittaa ja senkin vuoksi on hyvin tärkeää että tämä päätöksentekomekanismi kotimaassa on tarkka ja täsmällinen varsinkin kun ollaan tilanteessa jossa vaalit ovat tulossa ja mahdollisesti sitten uusi hallituskoalitio vastuun ottaa ja uusi eduskunta uusine kansanedustajineen on täällä

pidän sinänsä hyvänä sitä että euroopan unionissa talouskuri kasvaa ja lisääntyy komissiolla lisääntyvät mahdollisuudet käydä läpi myöskin kansallisia budjetteja ja kehyksiä mutta tästäkin tarvitaan täsmällisempää tietoa miten nämä mekanismit sitten toimivat millaisia käytäntöjä tässä otetaan

ei tunnu hirveän reilulta auttaa maata esimerkiksi irlantia joka pitää yritysveron tasoa poikkeuksellisen alhaisena kilpailuetusyistä

katsomme että sen tulisi olla tämän tilapäisen vakausmekanismin kokoinen ei sitä suurempi

ja kannatamme sitä että sijoittajien vastuu kasvaa myöskin sillä tavalla että eri maiden korkotasot eriytyvät sitä mukaa miten ne omaa talouspolitiikkaansa ja rahapolitiikkaansa hoitavat

arvoisa puhemies

monet ovat viitannee exit strategiaan ja sen tarpeeseen mutta toisaalta käydään sellaista jonkinlaista kauneuskilpailua siitä kuka vetäytyy ryhdikkäimmin

olisin myöskin kyllä antanut arvoa sdpn ryhmäpuheenvuorolle ja siinä esitetyille näkemyksille ja korostanut miten tärkeätä on se että mahdollisimman laajalla joukolla kuitenkin eduskunnassa on voitu antaa tukea suomalaisille rauhanturvaajille afganistanissa

mutta olisin ottanut myöskin toisen asian esille saman kuin ed

että samalla kun puhumme tästä afganistan operaatiosta niin kannan kyllä huolta siitä mitä voisimme tehdä enemmän yk operaatiossa käyttää suomalaisten osaamista myöskin ykn puolella

arvoisa puhemies

mutta minusta on tärkeätä että suomi miettisi myöskin vähän osana omaa yk aktiivisuuttaan ja osana alkavaa turvaneuvostokampanjaa sitä miten voisimme aktiivisemmin olla mukana tukemassa nimenomaan ykn rauhanturvaoperaatioita

mutta olisin mielelläni kuullut ministeriltä onko tätä mietitty laajemmin miten suomi voisi olla aktiivisemmin tukemassa ykn rauhanturvaoperaatioita

kustannukset ovat valtavasti nousseet näissä ja tiedämme jo että kun panemme hyvän rauhanturvaajan tuonne kentälle niin varusteet saattavat maksaa kymmeniätuhansia yhden miehen kohdalla

ja tietysti minusta looginen seuraus siitä on että myöskin kotimaassa silloin kun kotimaata puolustetaan ihmisillä pitäisi olla parhaat mahdolliset välineet käytössä ja tästä tulee tämä laskentakaavan ongelma tulevaisuudessa

tämä on tietysti asia jota sitten seuraavassa selonteossa joudutaan miettimään mihin meillä on varaa kuinka paljon sotilaita ja koulutettavia voidaan tietyllä rahalla kouluttaa niin että ihmisillä on hyvät välineet käytössään

toivoisin kun nyt jo viitattiin seuraavaan selontekoon että mietittäisiin näitä jo sitä kohti mentäessä mikä on suomen puolustusrakenne sitten tulevaisuudessa niin että se on parhaalla tasolla toteutettu

se oli edustaja palmin kysymys siitä että jos poliittisen kriisin lisäksi on humanitäärisiä tarpeita tällä alueella niin miten hallitus niihin aikoo reagoida

olisin tiedustellut ministeri tuomiojalta

täällä kävi joku aika sitten tunisian naisministeri joka vetosi euhun ja suomeen siinä että meillä pitäisi olla laajempi demokratiatuki koko tälle arabikadun alueelle ja hän kritisoi vähän euroopan unionia siitä että euroopan unioni on ehkä unohtanut jotkut perimmäiset arvonsa demokratia kansalaisvapaudet kansalaisoikeudet kun käsittelemme näitä arabikadun kysymyksiä

ensin on hyvä muistaa se että ukrainahan sinänsä on niin sanotusti oda kelpoinen maa eli sen kansantulo per capita on niin pieni että se on tässä kehitysmaiden kategoriassa

mutta hallituksella ei ole aikeita aloittaa siellä kehitysyhteistyötä vaan käyttää näitä eurooppalaisia instrumentteja ebrdtä eibtä euroopan unionin instrumentteja silloin kun ukraina tarvitsee tukea nimenomaan lainapainotteisesti

hänestä tuntui että ajattelemme raaka aineita öljyä ja muita intressejämme liikaa tällä alueella emmekä niitä periaatteita joiden vuoksi koko euroopan unioni aikanaan on syntynyt ja periaatteita joita noudatimme keski ja itä euroopassa kun näitä demokraattisia muutoksia tapahtui

toinen asia on sitten tämä humanitäärinen puoli

olemme ilmaisseet valmiutemme tietenkin siihen että kun kiovassa oli näitä katutaisteluja siellä oli vammautuneita mielenosoittajia myöskin vammautuneita viranomaisia

voisiko tätä eun lippua tällä alueella kirkastaa ja tukea vahvemmin demokratiapyrkimyksiä ja uusien puolueiden syntyä näillä monilla muillakin alueilla ei vain syyriassa

olemme tietenkin ilmaisseet punaisen ristin kanavia pitkin suomen valmiuden tukea jos on sellaisia toimenpiteitä joissa suomi voi auttaa sellaista lääketieteellistä apua tai muuta jota siellä tarvitaan

kiitos aktiivisesta osanotosta ja hyvistä kysymyksistä ja niin kuin tuossa alussa vähän arvelin eduskuntasalissa on kyllä enemmän viisautta näihin kysymyksiin kuin minulla tällä lyhyellä ministerikokemuksella

kiitos myöskin hyvistä vinkeistä keskustelussa esimerkkinä siitä nyt vaikka tämä viimeinen edustaja turusen ja joidenkin muidenkin kysymys tästä neste shippingin ja laivojen tilanteesta

arvoisa puhemies

meillä oli toukokuussa ja elokuussa perättäisinä päivinä näitä loukkauksia nyt joulukuussa oli muuten aktiivisuutta tuolla itämeren ilmatilassa ja ilmeisesti loukkauksia suoraan

siellä muun muassa on tällaiset eläkekiellot ja muut lisäeläkekiellot ja myöskin rajat näiden erilaisten irtisanomisjärjestelyjen osalta aikarajat ja erittäin tärkeänä se periaate että mikäli ylipäätään yhtiössä palkitaan sen pitää koskea koko yhtiön henkilöstöä eli ei vain johtajia palkita vaan silloin jos on sitten aidosti mennyt hyvin ja on onnistuttu niin sen pitää koskea koko henkilöstöä

on ukkosrintamaa ja huonoa näkyvyyttä ja kehnoa sääolosuhdetta mutta toisaalta tiedotusvälineistä luemme että siellä nyrkkiä puidaan sille joka tulee tarkastamaan